kun ed

anneli kiljunen minun mielestäni tämä seteli on se peli tuo tämän me menemme tästä osa julkista terveydenhoitoa

kunnat ovat kokeneet tämän palvelusetelin toistaiseksi kyllä hyväksi ja helpommaksi kuin ostopalvelun koska sen käyttöön ei välttämättä liity kilpailuttamista mutta toisaalta myöskin työlääksi verotuksellisten kysymysten vuoksi

ministeri pekkarinen on turvemiehiä niin kuin minäkin ja tiedämme äärettömän hyvin että jos saisimme ipccltä paremman statuksen turpeelle nythän se on hitaasti uusiutuva luonnonvara niin suomihan olisi tuota pikaa omavarainen liikennepolttoaineissa

se perustuu vanhaan häkäpönttöjärjestelmään mutta on äärettömän tulevaisuusnäköinen keino tuottaa energiaa ja lämpöä

yhä enenevässä määrin suomessa on myöskin meitä yhden hengen talouksia mutta jostain syystä ruuan valmistajat eivät sitä pakkauskokojen muodossa ymmärrä

onko meillä liian vähän porontuotantoa vai miksi tuommoista uniikkituotetta niin harvoin näkee vietävän mihinkään ulkomaille vai mistä on kysymys

hän sanoi että koska hän tekee luomukarkkeja ja kohdemaa on saksa niin on uskottavampaa tehdä luomukarkit kainuun puhtaassa korvessa

haluaisin vähän laajentaa tätä käsittelyssä olevaa asiaa eteenkinpäin myöskin muihin kuin työkyvyttömyyseläkkeellä oleviin eläkeläisiin

meillähän on semmoinen ikävyys että kun ihminen jää eläkkeelle ja jos hän haluaa tehdä töitä ja pystyy tekemään ja haluaa tehdä mikä on tärkeää mehän puhumme koko ajan työurien pidentämisestä se tarkoittaa meillä suomessa sitä että kun saat eläkkeen ja menet sen lisäksi töihin työ ja eläketulo lasketaan yhteen ja niistä maksetaan sitten progressiivinen vero

olen tätä pari vuotta sitten jo ehdottanut että otettaisiin käsittelyyn niin työkyvyttömyyseläkkeellä kuin muullakin eläkkeellä olevien töissä käyvien ihmisten verottamisen suhteen niin sanottu saksan malli eli eläkkeestä maksetaan oma vero ja työstä maksetaan oma vero jolloin progressio on huomattavasti pienempi

tällainen järjestelmä parantaisi sekä kansantaloutta että myöskin kansanterveyttä

arvoisa puhemies

en ole juristi mutta kuitenkin lähes kymmenen vuotta istunut tuolla oulun käräjäoikeudessa maallikkotuomarina elikkä lautamiehenä ja olen ihmetellyt tätä samaa asiaa iät kaiket

hän voi poistaa kaikenlaiset naamiot ja päähineet ja huput ynnä muuta

kannatan suunnattomasti sitä että tämä asia menisi eteenpäin ja ihmiset joutuisivat paljastamaan kasvonsa tuolla oikeussalissa

otetaanpa esimerkiksi vaikka bodom järven tapaus joka oli käsittelyssä joku aika sitten ja sai aivan suunnattoman julkisuuden ennen kuin asia oli edes oikeudessa

kaikki mahdolliset mediat sitä toitottivat kuukausitolkulla ja kuitenkin siitä tuli syyttämättäjättämispäätös elikkä epäilty vapautettiin kaikista syytteistä

olen ollut toimittajana aika kauan ja meillä ainakin oli kyllä semmoinen sääntö en tiedä ovatko toimittajien eettiset ja moraaliset säännökset muuttuneet siihen aikaan kun minä tätä työtä päivätyökseni tein toimittajan työtä että edes tuomitun henkilön nimeä ei mainittu mikäli tuomio ei ollut vähintään yksi vuosi ehdotonta vankeutta

minä ihmettelen tässä kaikista eniten sitä että perussuomalaisten edustaja pentti oinonen mellastaa täällä hirvittävän suurella suulla ja aikoo puhua suunsa puhtaaksi

tennilää siinä että hän on omiaan vastaan

sitten koska ed

syyttäjähän syytti mutta syytetty vapautettiin kaikista

keskusta vuonna

olemme tällä hetkellä länsimaisen demokratian suomalaisen demokratian ja suomalaisen parlamentarismin korkeimmassa tyyssijassa ja minun mielestäni tässä uudessa vaalijärjestelmäehdotuksessa demokratia ja parlamentarismi toimivat mitä parhaimmin ennen kaikkea siis demokratia toimii mitä parhaimmin

tämä on hyvin puolueuskollinen minun mielestäni sitä varten meillä täällä on kahdeksan puoluetta tälläkin hetkellä edustettuna eli tämän järjestelmän jälkeen kaikki äänet jäävät sille puolueelle joka tapauksessa mitä äänestetään

monsieur dhondtin järjestelmä on varmasti meille täällä salissa oleville erittäin yksinkertainen kun me olemme sitä tankanneet kaikissa vaaleissa itse päähämme mutta menkääs kysymään tuonne turuille ja toreille mitä kansalainen tietää nykyisestä vaalijärjestelmästä dhondtin järjestelmästä ei mitään

jos tämä on meille vaikea niin kuin jotkut ovat väittäneet että tämä ehdotettu järjestelmä on meille vaikea niin meillä on aikaa viisi vuotta opiskella tätä kuten myöskin kansalaisilla ja olen vuorenvarma että oikeusministeriö järjestääkin jo ensi vaalikaudella kun tätä luultavasti toista kertaa käsitellään toistakin

arvoisa puhemies

aina sanotaan tässäkin lakialoitteessa on sanottu moneen kertaan että tämä on eu säädöksiä vastaan

toistuvasti tätä on kyllä tehty suomen taholta mutta ei muuta kuin sinnikkäästi hakkaamaan päätä petäjään ja uudestaan vaan yrittämään että eu myöntyisi vihdoin siihen että tällainen laki saataisiin eu tasolla muutettua

päättynyt tätä voi myös neuvostosäveltämiä sillä

positiiviseksi

arvoisa puhemies

minua ihmetyttää siinä mielessä tämä keskustelu että pattitilanteesta ollaan tekemässä pattitilanne

ymmärrän että vasemmisto änkyröi mutta sdptä en siinä mielessä ihmettele ollenkaan siitä lähtien kun näiden valtiopäivien alusta ed

heinäluoma on edustanut suurinta puhevaltaa sdpstä tässä salissa

tämä ei ole ensimmäinen kerta kun komitean tai työryhmän mietintö jossa myöskin sdp on ollut mukana yllättäen niin sanotusti hovissa muuttuu kun se tulee tänne saliin

sitten ihan talonpoikaisjärjellä ajateltua asiaa presidentin edustuksellisuudesta tai suomen edustuksellisuudesta ulkomailla oltaessa ja elettäessä ja puhuttaessa

vastaus oli että ei

aiemmin taiteilijaeläkkeet olivat selkeästi kunnianosoitus elämäntyöstä mutta nykyään niistä on tullut enemmänkin sosiaalinen apu

arvoisa rouva puhemies

olen meidän perheessä tosiaan ainoa joka on siellä syntynyt ja isäni on ainoa joka on ruotsissa kuollut tapaturmaisesti kaivosonnettomuudessa samana vuonna kuin minä olen syntynyt